meillä löytyy ytv joka hoitaa meidän jätehuoltomme ja meillä on hus meillä on valtava määrä yhteisiä yhteistyökuntayhtymiä

kelamaksun poistamisesta joka tietenkin toi ison miljardiloven valtiontalouteen voidaan arvioida näin jälkikäteen että se on meidän kilpailukykyämme vahvistava toimenpide koska se alentaa yritysten sivukuluja ja sitä kautta tuo pienen arvon yritysten hintakilpailukyvyn näkökulmasta

toivottavasti tulevaisuudessa mittarina käytetään valtioiden velkaantumisastetta ei bruttokansantuotteeseen suhteutettua velkaa

yritysmaailmassa eletään asiakkaalta saatujen tilausten kautta ja jos ei ole töitä niin harvempi yritys on lomauttamatta tai irtisanomatta väkeä kelamaksun takia

samoin varmasti tullaan tarvitsemaan tulevina vuosina ainakin poikkeuksellisesti sanotaan ehkä kolmen vuoden ajan tiukkaa otetta jolla tsekataan eurotalouksien kunto budjettitarkistuksen kautta

yritykset todennäköisimmin pohtivat että nyt on vähemmän tappiota tai ehkä vähän enemmän tulosta syntymässä tai ehkä yrittäjät miettivät voidaanko hintoja vähän laskea vai voidaanko olla korottamatta niitä jolloin omaa kilpailukykyä pohditaan

joka päivä kilpaillaan niistä kaupoista muiden maiden toimijoiden kanssa ja se mistä lähdetään puhumaan on kysymys

tietenkin on laatutekijä mutta tämän päivän maailmassa pitkälti toimitaan samoilla laatutekijöillä jolloin jälleen kerran meillä on edessä se sana

olen edustaja filatovin kanssa prikulleen samaa mieltä siitä että siellä on paljon erityisiä laitteita jotka saattavat olla hyvin kalliita

pohdinnan paikka on se missä määrin meillä on mahdollisuus nykyisen muotoisiin sivukuluihin ja ne pitää sitten läpikäydä erä erältä

juuri siksi se on peruste joka vaatii että tämän toiminnan kannattaa olla mahdollisimman paljon keskitettynä ei niin että se on pirstaloitu pitkin suomenmaata

itse asiassa meillä on melko suuret mahdollisuudet vaikuttaa energian hintaan niin energiapoliittisin ratkaisuin onko meillä ydinvoimaa ja kuinka paljon kuin myös energiaveroratkaisuin

kysymys näiden rahojen osalta olisi tilanteesta jossa valtio on tosiasiallisesti menossa konkurssiin valtio ei enää saa mistään muusta rahoituslaitoksesta lainaa

kolmas kysymys on se millä tavalla tehdään tuotannosta tehokkaampaa jotta luodaan yksikkökustannuksista alhaisempia

viimeinen luukku on tulla näiden poikkeusrahoitusmekanismien piiriin

siksi on hyvä että näihin rahoitusmekanismeihin on liitetty vahvasti se että kyseenomaisen valtion tulee sitoutua sopeuttamisohjelmiin

kelamaksun poisto muiden toimenpiteiden kanssa mukaan lukien tuottavuuden parantaminen varmistaa suomalaisten työpaikkoja ja toivottavasti tuo niitä lisää

toisaalta herää kysymys minkälaiset ovat lainanantovaltuudet

nyt on paikka arvioida miten se raha käytetään vaikuttavasti luoden uusia työpaikkoja uusille elinkeinoaloille ja myös valikoidusti katsottuna missä kohdin me haluamme pitää nykyiset elinkeinot vahvoina

tavoite on pitää suomessa jatkossakin vientieuroja tuovia työpaikkoja ja ohjata kysyntää suomessa suomalaisille tuotteille varmistaa suomalaisten työpaikat ja hyvinvointivaltiomme rahoitus

arvoisa puhemies

missään nimessä meidän maassamme ei saa syntyä tilannetta jossa opiskelijamme oman maan kansalaiset joutuvat maksamaan korkeakouluopinnoistaan tai peruskoulustaan

ja tältä osin voisi toivoa jatkokäsittelyssä myös pohdintaa siitä minkälaisin ehdoin lainoja annetaan kriisivaltioille

suomalaiset yritykset maksavat tämän jälkeenkin kansainvälisesti kallista hintaa työvoimastaan kalliissa maassa kun elämme

ja tässä on kysymys tietenkin meidän poliittisesta päätöksenteostamme että näin emme tee mutta tietenkin on pohdittava sitä miksi meidän pitää tarjota kaikille se maksuttomuus niillekin jotka eivät maksa veroja suomeen tai eivät tuo minkäänlaisia tuloja suomeen

näen että meillä on paljon mahdollisuuksia mutta se ehkä vaatii meiltä jokaiselta myös kykyä lähteä tarkastelemaan asioita uudelta pohjalta eräällä tavalla tyhjältä pöydältä

hallituksen esityksessä todetaan että kysymys on kolmen vuoden aikana annettavista lainoista mutta hallituksen esityksestä ei tule esille sitä kuinka pitkäksi aikaa näitä lainoja tullaan antamaan ja mitä tapahtuu sen jälkeen kun lainat tulevat erääntymään

lopuksi kilpailukykymme säilymisen kannalta ei ole kovin hyvä tilanne jos meidän työeläkemaksujamme joudutaan korottamaan seuraavina vuosina

rahoitus tulee varmistaa ihan muuta kautta esimerkiksi eläkkeellesiirtymisaikoja myöhentämällä

suomi on pyrkinyt lyhentämään velkojansa mutta miten me toimimme tilanteessa jossa valtiontalous alkaa tuottaa ylijäämää

osaammeko me tosiasiassa johtaa sitä rahaa sinne velan lyhentämiseen

haluaako edustaja pekkarinen leikata sen vanhuksilta sairailta lapsilta vai haluaako edustaja pekkarinen tukea mieluummin tuulivoimaloita esimerkiksi

siinä vaiheessa kun valtiontaloudessa alkaa kilistä kassaan rahaa useimmiten sitten löytyy myös niitä kohteita joihin sitä laitetaan eteenpäin ja parannetaan muun muassa varmastikin tarpeeseen sosiaaliturvaa ja muita etuuksia myös muita rahan kohteita löytyy

mieluummin leikkaamme tässä kohdin uusiutuvan energian tuesta kuin ihmisten palveluista

hyvät ajat koittavat jonain kauniina päivänä ja myös niille rahoille löytyy käyttöä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustelua

minun ymmärtääkseni tässä ei tarkoiteta lukukausimaksuja

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

paaterolle

olette siltä osin täysin oikeassa että jos me lähdemme siirtämään jälleen kustannustaakkaa takaisinpäin sinne teollisuudelle niin ei se kilpailukykyä vahvista

siinä olette aivan oikeassa mutta pienistä puroista se yritysten sivukulujen pienentäminen alkaa

se pienentää kustannuksia yrityk sissä

arvoisa puhemies

tässä kohdin valiokunnassakin nousi esille kuinka me voimme meidän kerhoja ja myöskin avustusperusteista kulttuuri ja liikuntatoimintaa yhdistää ja tuoda niitä sinne kouluihin ja miettiä millä tavalla me saamme nykyrahalla entistä enemmän

arvoisa puhemies

selvää on että tämä maksukorotus on perusteltu

monissa kunnissa nimittäin kun kustannusten mukaisesti maksut eivät ole nousseet se on johtanut laadun heikkenemiseen muun muassa ryhmäkoot ovat kasvaneet ja yhtä lailla rajaamiseen

kyllä nyt tartutaan ministeri wallinin ja ministeri virkkusen aikakaudella aivan eri lailla nuorten pahoinvointiin kuin teidän ollessanne hallituksessa

arvoisa puhemies

näen ennen kaikkea että kunnille tulee antaa mahdollisuus nostaa maksuja sille tasolle jonka näkevät parhaaksi

tämä kriisi joka nyt vaikuttaa suomen työttömyyteen ja myös sosiaaliseen turvallisuuteen erityisesti nuorisotyöttömyyden kärjistymisenä on huomattavasti vakavampi kuin aikaisemmin on voitu kuvitellakaan

euroopan unionin komissio on erityisesti kiinnittänyt huomiota tämän kriisin vaikutuksiin työttömyydestä kärsivien perheiden tilanteeseen ja sosiaalisen turvattomuuden kasvuun

huolimatta vahvasta kasvusta talousasiat on saatu kohtuullisen hyvin kuntoon

kuntalainen voi käyttää yhteisiä teitä joukkoliikennevälineitä erikoissairaanhoitoa jäte ja vesihuoltoa sekä yhteisiä ammattikorkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia

uudenmaan liitossa päätetään muun muassa maakuntakaavasta ja aluekehitystoiminnasta ja pk seudun koordinaatioryhmässä tehdään yhdessä aluevisioita ja strategioita

voidaan asianmukaisesti kysyä miksi jokaisessa kunnassa on omat palkanlaskentansa kirjanpitonsa ja niin edelleen

metropolialueen kunnilla on yhteinen tavoite joka sitoo meidät toisiimme

arvoisa puhemies

tällä hetkellä valiokunnan mietinnössä ja myös metropoliselonteossa käydään läpi mahdollisuuksia voida pakottaa yhteistyöhön

otan esimerkkinä että sipoosta palanen pakkoliitettiin helsinkiin

meillä alueellistaminen alkaa saada jopa surkuhupaisia piirteitä kun siinä ei ole enää väliä sillä kuinka paljon tulee lisäkustannuksia ja mitkä ovat inhimilliset asiat näihin liittyen

sanoisinkin että nyt olisi aika miettiä sitä millä tavalla tuottavuusohjelmaa tulee jatkaa mutta alueellistaminen on itse asiassa jopa tuottavuusohjelman vastaista koska sieltä tulee lisää kustannuksia

jos katsoisimme esimerkiksi meidän verokorttiamme ja sitä veroprosentin muodostumista meillä saattaa tulevaisuudessa olla tilanne jossa meillä on kunnallisvero sitten meillä on kirkollisvero meillä on sosiaaliturvamaksut erikseen ja mahdollisesti myös eukin haluaa tulla joitain veroja keräämään

näitä lakialoitteita tarvitaan ja niitä tupakkatyöryhmän ehdottamia toimenpiteitä toivoakseni tulee rutkasti tänne meille lainsäätäjille eteemme